eduskunta on talo jossa tunnelmat vaihtelevat eri päivien välillä ja joskus ne vaihtelevat päivien sisällä ja ainakin kun riittävästi aikaa kuluu niin tulee uusia tilanteita entiset unohtuvat

valiokunta korostaa ettei erityinen huolenpito tarkoita ensisijaisesti lapsen oikeuksien rajoittamista vaan erityistä moniammatillista hoitoa ja huolenpitoa lapsesta

kyllä meidän pitää asettaa tässä tietojärjestelmien osalta sellainen maali johon kerta kaikkiaan mennään eikä niin että siinä ovat ohjaajina ne tässä tapauksessa lainausmerkeissä ohjaajina joiden taloudellisissa intresseissä näitten asioitten eteenpäinsaattaminen on

työmarkkinatuen odotusajan karttumisen osalta valiokunta toteaa että työnhakijaksi rekisteröityneelle kuntouttava työtoiminta lasketaan odotusaikaan vastaavasti kuin muihinkin palveluihin osallistuminen

olemme tilanteessa missä tämän lain ensimmäinen käsittely täysistunnossa aikanaan päätettiin tilanteessa jossa puhemiesneuvosto sitten viime kädessä esitti että tämä asia tulee lähettää perustuslakivaliokunnan käsiteltäväksi

jos me olemme johonkin terveydenhuollossamme liittyen paras hankkeeseenkin haaskanneet käytän tätä sanaa taloudellisia voimavaroja niin kyllä se on tietotekniikka

sellaista päivää ei tule että minä tulisin täällä rajoittamaan tai määrittelemään mitä kuka saisi puhua tai mitä kuka saisi sanoa

lausunnon mukaan ehdotettu viestin lukemisoikeus merkitsee aiempaa selvästi pidemmälle menevää puuttumista luottamuksellisen viestin salaisuuden suojan ydinalueelle

arvoisa herra puhemies

se on saatava sellaiseen asentoon että meillä toteutuu esimerkiksi terveydenhuoltolain yksi aivan keskeinen asia joka tulee olemaan potilaitten valinnanvapaus terveydenhuollossa

toisekseen siihen että olisin jotenkin närkästynyt tai mustamaalaisin kritiikkiä että se oli perustelematonta

kiitos perustuslakivaliokunnalle siitä että tämä esitys on nyt täällä tässä asennossa missä se on ja tuntuu koen että olen hieman osasyyllinen siihen että tässä on erilaisia juonenkäänteitä tämän asian käsittelyssä ollut niin tuntuu kyllä turvalliselta siinä mielessä että perustuslakivaliokunta päätyy lausunnossaan siihen ettei tässä näiltä osin mitä perustuslakiin tulee ongelmia ole

mutta siitä huolimatta totean että on tämä aika erikoinen esitys kaiken kaikkiaan

perustuslakivaliokunta katsoi että edellytyksenä lakiehdotuksen käsittelemiselle tavallisen lain säätämisjärjestyksessä on ehdotetun lisäyksen poistaminen tai täydentäminen siten että oikeutta viestin lukemiseen rajoitetaan olennaisesti

ensinnäkin kun lähtökohtana on se että yliopistojen rahoitus pitää turvata niin se on nyt sitten turvattu sillä tavalla että väliaikaisella lainsäädännöllä yliopistojen työttömyysetuuksien rahoitukseen liittyvää lainsäädäntöä muutetaan ja ihan eräänä yksittäisenä kohtana asiani josta silloin ennen joulua tätä asiaa käsiteltäessä puhuttiin

ulkoasianvaliokuntaa lukuunottamatta muiden erikoisvaliokuntien on annettava lausunto perustuslakivaliokunnalle viimeistään liikkuvat vapaasti

kiljuselle puheista jotka ovat hieman hankalia ymmärtää

arvoisa herra puhemies

kysyjän kysymyksen yksi ydin oli se että me tulemme jatkossakin tarvitsemaan tässä maassa sosiaaliturvaa joka on työhön perustuvaa ansiosidonnaista sosiaaliturvaa mutta me tulemme tarvitsemaan myös perusturvaa me tulemme tarvitsemaan perusturvaa joka on niitten toimeentulon lähde jotka eivät omalla työllään ole pystyneet sosiaaliturvaa itselleen hankkimaan

minä väitän että se on

valiokunta pitää lapsen oikeusturvan kannalta hyvänä että lapselle osoitettujen viestien lukeminen ja edelleen lapselle toimittamatta jättäminen edellyttävät valituskelpoisen päätöksen tekemistä

ryhdyttäessä tekemään uudistusta edesauttaa uudistuksen onnistumista selkeästi asetettavissa oleva tavoite

piti tämäkin päivä eduskunnassa kokea kun vanhan skdln perillinen vasemmistoliitto ja sen nykypäivänä aivan keskeinen sosiaalipoliitikko erkki virtanen hehkuttaa historialliseksi perusturvan parantamiseksi nyt käsittelyssämme olevaa esitystä

vastaavaa

lain voimaantulosta

kiljunen lukekaa niitä esityksiä edes sen verran että tiedätte että hankkeita joita nyt ollaan laittamassa elvytyksen nimissä liikkeelle ovat ne hankkeet jotka ovat nykyisillä suunnitteluvalmiuksilla liikkeelle saatavissa

me olemme tilanteessa missä ei liene mitään epäselvää siitä että huoli peruspalvelujen kuntien palvelujen järjestämisestä tulevaisuudessa on meillä kaikilla se on aito

on kysymys sosiaalivakuutuksesta ja tämän on esitellyt opetusministeriö ja opetusministeri

valiokunta kuitenkin ehdottaa lakien voimaantulon lykkäämistä kahdella kuukaudella muun muassa siitä syystä että perheosastojen perustamiseen ja kuntien viranomaisten koulutukseen sekä mahdollisesti tarvittaviin kuntien johtosääntö ja tietojärjestelmien muutoksiin jää ehdotettua enemmän aikaa

sanon tämän ensinnäkin siksi että jonkun verran kokemusta omaavana eduskuntakeskusteluista sosiaaliturvan nykytilasta ja tulevaisuudesta kulloisenakin hetkenä jonkun verran väittelyjä käyneenä siitä mitä se perusturva oikein on on ollut miellyttävää kuunneltavaa viimeisten kuukausien aikana siitä lähtien kun tämä kataisen vasemmistohallitus on pystyssä ollut se kun sellaisetkin puolueet joitten sana arsenaaliin ei sana perusturva ole kuulunut ovat alkaneet sitä sanaa käyttää

on kyse keskeisesti kahdesta asiasta

rahasta ja mitä pidän vielä tärkeämpänä on tarve löytää tavat joilla on riittävä määrä osaavaa henkilöstöä kun niitä palveluja tuotetaan

indeksisidonta tarkoittaa sitä että etuudet kehittyvät sen kustannuskehityksen mukaisesti mikä maassa hintojen osalta tapahtuu tämä kysymys on tällä kertaa loppuunkäsitelty

työnantajan erilaisen kohtelun perusteena on turvata yliopistojen itsehallintoa ja niiden taloudellisia edellytyksiä toteuttaa niille yliopistolaissa säädettyjä tehtäviä

emme me myöskään mitä todennäköisimmin löydä kovin paljon eriäviä näkemyksiä siitä että me haluamme turvata laadukkaat palvelut aivan niin kuin hallitus sanoo

arvoisa herra puhemies

yliopistojen oikeudellisen aseman muutoksesta aiheutuva täysimääräinen työttömyysvakuutusmaksu aiheuttaisi tässä tilanteessa yliopistoille merkittäviä taloudellisia ongelmia

lukiessani näitä kehyksiä tätä esitystä minulle tämä on jatkumo hallitusneuvotteluista jatkumo niistä neuvotteluista joissa ensin pidettiin kaksi viikkoa seminaaria sen jälkeen huilattiin viikko ja neljän viiden päivän aikana tuotiin eurot siihen kylkeen

ja kyllä me varmaan kaikkikin haemme keinoja sille miten demokratia miten paikallinen vaikuttaminen toimisi mahdollisimman hyvin

poikkeuksetta valiokunnassa käyneet asiantuntijat aloittivat kiitoksilla eduskunnalle siitä että olimme saaneet säädetyksi lastensuojelulain ja se tuntui ihan mukavalta tällainen palaute

mutta sitten tulee täydellinen törmäys törmäys siinä millä keinoilla näihin tavoitteisiin halutaan mennä miten ollaan menossa eteenpäin

arvoisa herra puhemies

kaikki muuten hyvin mutta elävän elämän ja todellisuuden ero siihen millaisia tekstejä oli päästy kirjoittamaan oli aika suuri

aivan aluksi pitää todeta että edellisen puheenvuoron piti suomen keskustan eduskuntaryhmän jäsen tapani tölli

en ole juristi edelleenkään ja tässä joutuu hallintoihmisen ja muutaman vuoden eduskuntakokemuksen perusteella näitä perustuslakivaliokunnankin mietintöjä lukemaan ja tulkitsemaan mutta tässä on tehty kokonaistarkastelu ja lähdetty selkeästi siitä että se yliopistojen rahoituksen turvaaminen josta me olemme kaikki varmasti samaa mieltä on tätä kautta voitu tällaisen tilapäisen ratkaisun kautta tehdä

tämän jälkeen oltiin tilanteessa missä aika moni varsinkin sosialidemokraatti syytti entistä hallitusta siitä että jouduttiin noudattamaan vanhoja kehyksiä että ne ovat ne keskustavetoisen hallituksen kehykset joitten mukaan mennään

toisekseen arvoisa herra puhemies olisi aika ihme jos kuntajohtajat eivät antaisi palautetta kuntaministerille joka on vastuussa siitä mitä kuntakentällä tapahtuu millaista lainsäädäntöä kuntakentälle annetaan mihin tilanteeseen kuntakenttä tämänkin lain mahdollisesti voimaan tullessa joutuu

jos tässä hallitusohjelmakirjauksessa josta nyt keskustellaan ja johon on yritetty tänäänkin saada vastausta eräänlaisen piilotavoitteena on keskustan nujertaminen niin käy muuten niin että hallitus erehtyy pahemman kerran

arvoisa herra puhemies

nyt on kyse jyrki kataisen hallituksen kehyksistä joiden suhteen kun aloitin siitä että minulle tämän asian käsittely on jatkumo tullaan olemaan tulevana talvena maalishuhtikuulla tilanteessa jossa kirjoitetaan sitten ne oikeat luvut oikeat luvut joilla mennään eteenpäin

ja yksi asia joka on jäänyt mieleen joka on piirtynyt kirjaimin tuonne omalle kovalevylle josta ne eivät unohdu

on ollut suorastaan lyyristä kuultavaa tänään miten meitä oppositiossa meitä välikysymyksen tehneitä on opetettu siinä miten vaikeat ajat maallamme on miten meidän näinä vaikeina aikoina pitää ymmärtää että päätöksiä talouden tasapainottamiseksi pitää tehdä

täsmällisyyteen yritän pyrkiä

jos kuntajohtajat eivät olisi huolissaan niin minä alkaisin todellakin olla huolissani tämän maan demokratiasta ja siitä miten tämä aparaatti oikein soittaa

keskustaa ei tällä keinolla nujerreta siitä löytyy riittävästi esimerkkejä ja se suurempi ongelma on se aito huoli meillä kaikilla siitä mitä tuolla kuntakentällä on ihan oikeasti tapahtunut

toisekseen sitä että tämän tyyppisestä aiheesta kuin palvelusetelistä tätä keskustelua ideologisestikin käydään minä pidän erinomaisena

hallituksella on hallitusohjelman kirjauksessa kuntarakenneuudistuksesta ja sen välttämättömyydestä puhumattakaan sitten ministereitten puheista tulkinnoista siitä mitä tuo kirjaus tarkoittaa mittakaavavirhe

valiokunta on eri yhteyksissä johtanut perustuslain yhdenvertaisuussäännöksistä vaatimuksen etteivät henkilöihin kohdistuvat erottelut saa olla mielivaltaisia eivätkä erot saa muodostua kohtuuttomiksi

voi kunpa te arvoisat kokoomuslaiset olisitte kuunnelleet aidosti sitä viestiä jota teille on yritetty kertoa

miksi tämä jatkumon kertominen puheenvuoroni alkuun

arvoisa herra puhemies

se ei tuosta teidän vastauspuheenvuorostanne muuten selvinnyt kuin sikäli että olitte aavistuksen verran närkästynyt ja tuohtunut allekirjoittaneen puheenvuoroista

ei ole vaivatta sopusoinnussa perustuslain kanssa tämä on politiikkaa näiltä osin

tämä nyt on yksi lause mutta tämän mietinnön kun lukee niin täältä kyllä löytyy muitakin elementtejä jotka tässä kokonaistarkastelussa on nähty niin painaviksi että tämä ei perustuslakiongelmaksi nyt sitten lopun perin muodostu

ehkä se meni siinä kohtaa pieleen minkälaisia leikkauksia te olette tehnyt tiedän teidän taustanne tiedän teidän historianne ja kokemuksenne

puheet

mittakaavavirhe on siinä kohtaa kun esimerkiksi pääministeri on julistanut ensimmäisestä tiedotustilaisuudesta lähtien miten tämä hallitus saa suomen talouden kestävälle pohjalle lähivuosien aikana tekemällä rakenteellisia uudistuksia yhteiskunnassa ja kärkihanke siinä on tämä kuntarakenneuudistus

ei ole vaivatta sopusoinnussa perustuslain kanssa

mutta toinen asia on sitten se että sillä että joku ei ole koulutukseltaan lääkäri ei voida viedä tässäkään salissa puheoikeutta terveydenhuoltoon liittyvistä asioista

arvoisa herra puhemies

edelleen ollaan tilanteessa jossa meillä on hallitusohjelma jossa on luvattu paljon asioita ja edelleen meillä on se talouden kylmä arki

ei tässä muuta voi toivoa tämän ensimmäisen käsittelyn yhteydessä kuin että hallituksen esitys tulee sitten hyväksyttyä huolimatta siitä että vastalause on ja hylkyesitys tulee että yliopistojen edun nimissä nyt sitten tämä esitys hyväksyttyä tulee

kaunis kiitos pääministerille siitä että hän tällä tavalla on meitä oppositiossa koko tämän päivän opettanut

tässä hallitusohjelmassa on kaksi eri osaa

arvoisa herra puhemies

on seminaariosa joka antaa erinomaisen käyttövoiman kaikille hallituspuolueiden kansanedustajille puhua vaalilupausten tekemisen selvittämisen kehittämisen ja niin edelleen

me olemme säätämässä jatkoaikaa vuoden mittaista kokeilulaille jossa kansaneläkelaitos voi korvata ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle niitä kustannuksia jotka ovat aiheutuneet saimaan ammattikorkeakoulussa ja seinäjoen ammattikorkeakoulussa opiskelevien ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskelijaterveydenhuollon järjestämisestä yths mallin mukaisesti

arvoisa puhemies

me olemme tukeutuneet sote uudistuksen toteuttamiseen liittyvässä vaikuttavuusarvioinnissa euromääräisessä arviossa vain ja ainoastaan yksiin valtiovarainministeriön antamiin lukuihin

mutta niille jotka kokoontuvat seuraavaan eduskuntaan sen toiveen voisi tässä kohtaa esittää että tätä lakia ei tarvitse

se miksi tämä tilanne on ongelmallinen johtuu siitä että hallitus on luvannut aika paljon ja otan vain yhden esimerkin siitä asiasta jossa sanat tekstit ja arki eivät kohtaa

arvoisa herra puhemies

puolesta ja sitten tässä on arvoisa valtiovarainministeri urpilainen kun kysyitte keskustan kriisitietoisuuden perään se kriisitietoisuusosa joka lyö täysin korvalle asioita jotka se seminaariosan tekstiosa lupaa

ne sanat jotka ovat saaneet ainakin erilaisia sävyjä eri edustajien puheissa ovat aivan olennaisia kuntien näkökulmasta

kun tähän yhtälöön lisää sen että vaikka kuntarajat poistuisivat niin nuo kuntien asukkaat jos ei se viimeinen sitten sammuta niitä valoja tai joku tee sitä hänen puolestaan asuvat edelleen omissa kodeissaan he asuvat niissä kylissä ja niissä kuntataajamissa joissa ovat tähänkin asti asuneet heidän palvelunsa pitää tuottaa tavalla tai toisella

niissäkin tilanteissa joissa on harkintaa ihmisiä kohdellaan lähtökohtaisesti tasapuolisesti samoissa tilanteissa samalla tavalla

yleiskeskustelu on päätynyt ryhdytään asian yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy lakiesityksen sisällön perustuslakivaliokunnan mietinnön mukaisina

esimerkiksi äideistä on tämän pienimmän päivärahan varassa niin näitten äitien määrä tulee nousemaan koska tämä tulee nousemaan sen verran että tämä nousee joittenkin muitten pienempien etuuksien yläpuolelle

otanpa vain yhden esimerkin

peruspalveluministeri suunnilleen ensimmäisiksi töikseen ilmoitti että se pohja joka on olemassa ei kelpaa hänelle vaan se menee uudelleen valmisteluun ja taisipa hapuilla senkin kanssa tuoko koko esitystä eduskuntaan

ei se enää mitään selvityksiä vaadi pitää tehdä päätös siitä miten toimitaan

olen ollut siinä uskossa ja kuvitelmassa että ymmärtäisimme nämä sanat samalla lailla mutta emmepäs näköjään ymmärräkään

sitten arvoisa puhemies toinen asia

meillä on erilaisia satoja miljoonia tässä aihepiirissä ollut ja tulee varmasti olemaan ja yksinkertaisesti ict teknologian nykyistä parempi hyödyntäminen on satojen miljoonien eurojen asia

sitten se sana oikeudenmukaisuus saa sisältöä sen mukaan millaiset taustat ihminen omaa millaisesta kulttuurista tulee

valiokunta pitää näitten etuuksien korottamista myönteisenä lapsiperheiden ja pienimmällä sairauspäivärahalla olevien aseman parantamisen kannalta

toinen asia

eihän hallinto ole kenellekään mikään itseisarvo mutta sekin kannattaa muistaa että tietty määrä hallintoa on välttämätöntä jotta ne palvelut toimivat

vain siksi että eduskunnassa vältetään tiettyjen sanojen käyttöä en käytä kyseisiä sanoja mutta arvoisa ministeri te puhuitte äsken vähintäänkin muunneltua totuutta

sana oikeudenmukaisuus saatetaan tulkita myös synonyymilla yhdenvertaisuus mutta se saattaa saada sisällön joka on kaikkea muuta kuin yhdenvertaisuutta se on epätasa arvoa